mutta nyt jääkylmä suihku pohjoisen ihmisenä tekee melkein mieli sanoa että kylmempi kuin jäämeren aallot pyyhkäisee ja yllättäen sieltä tampereen suunnasta arvoisa ministeri

kun samaan aikaan edustaja kivirannan esiin nostamat rakentamisvaltuudet loppuvat niin mihinkä näin julma leikkaaminen koulutuspuolella arvoisa ministeri perustuu

kaikkien pohjoismaiden tahtotila yhteistyön tiivistämiseksi on vahva

kyllähän tämä on äärimmäisen hämmentävä tilanne enkä nyt juuri voi kyllä niin positiivisin tuntemuksin lähestyä tätä kuin sivistysvaliokunnan puheenjohtaja äskeisessä puheenvuorossaan

neuvostossa käsiteltiin muun muassa energia ja ympäristöyhteistyötä innovaatio ja tutkimusasioita sekä koulutus ja sosiaalipoliittisia aloitteita

nimittäin valiokunnan puheenjohtaja on tainnut ilmoittaa jo noille opiskelijoille että tämä vedetään pois vai mikä sen ilmoituksen sisältö nyt on sitten ollut

me kuitenkin täällä keskustelemme tästä ikään kuin entiseltä pohjalta kuten normaalin lain käsittelyn yhteydessä teemme

yhtenä keskeisenä tavoitteena on venäjän demokratiakehityksen tukeminen

viimeisin nuorten parlamentaarikkojen foorumi järjestettiin oulussa tänä keväänä ja siellä oli mukana myös venäläisiä alueparlamentaarikkoja

olisin perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja johannes koskiselle edustaja koskiselle tästä juuri tehnyt kysymyksenkin mutta hän poistui täältä mutta jos hän talossa vielä on niin voisi vähän valaista tätä tilannetta mihinkä tässä sosialidemokraatit oikeastaan sitten ovat pyrkimässä

kaiken kaikkiaan arvoisa puhemies täytyy todeta että hallitus on saattanut tässä opiskelevan nuorisomme melkoisen hämmennyksen valtaan

vaalipiirin laajuudesta on täällä paljonkin puhuttu ja tuskin kukaan nyt kuitenkaan ymmärsi edustaja mustajärven puheenvuoroa niin että on hyvä että on niin laaja vaalipiiri että pääsee käymään vaalimatkoilla sekä norjassa että venäjällä

minskin jääkiekon maailmanmestaruuskilpailuiden aikana on syytä todeta että pohjoismaiden neuvosto on vuosien ajan kiinnittänyt erityistä huomiota valko venäjän demokratiakehitykseen

pohjoismaiden neuvoston ja baltian yleiskokouksen järjestämien vuosittaisten seminaarien tarkoituksena on tukea demokratiakehitystä edistää alueen sananvapautta suvaitsevaisuutta ja tasa arvoa

arvoisa puhemies

on totta että yhteen päivään autolla ajamista kertyy

sen istunnoissa ja sen toiminnassa muuten kansanedustajat voivat tehdä kysymyksiä minkä tahansa pohjoismaan ministereille

tässä näiden suositusten täytäntöönpanossa on mielestäni pohjoismaiden neuvoston työn kehittämisen kannalta keskeisin kenttä ja arvoisa puhemies siihen työhön tarvitsemme myös pohjoismaiden puhemiesten täyden tuen ja on ollut ilo huomata että pohjoismaiden parlamenttien puhemiehet ovat tukeneet arvovallallaan pohjoismaiden neuvoston työtä

tässä on todellakin jossakin myöskin semmoinen mahdollisuus nostettu esille että koillismaa vielä liitettäisiin elikkä kuusamon seutu lappiin

arvoisa puhemies

kyllä sitä pitäisin jo aivan mahdottomana ajatuksena

ruotsihan on tehnyt jo

mitä

nimittäin tämä sekakantakalastushan tässä on erittäin paha kun se samalla kertaa kohdistuu juuri niiden heikkojen lohijokien kantoihin

arvoisa puhemies

mutta tämähän tarjoaa mahdollisuuksia myöskin keskustella sellaisesta syvällisemmästä asiasta joka liittyy tähän meidän nykyiseen tilanteeseemme kansanvallan kannalta

suomen tässä on otettava vastuu ja sovellettava lähdettävä voimakkaasti ajamaan tätä ykn merioikeusyleissopimuksen periaatetta joka siirtää vastuun näille kutuvaltioille kuten suomi

arvoisa puhemies

annan kyllä suuren arvon tälle mietinnölle

minä toivoisin että mietittäisiin mitä keinoja voitaisiin käyttää että se saataisiin nousemaan tämmöiselle yleispohjoismaiselle tasolle

tulevaisuuden tekevät ihmiset

siihen liittyy juuri tämä näkemys siitä että lohi ei ole merien kala siinä mielessä ettei sitä merellä voida vapaasti kalastaa vaan se on nimenomaan jokien ja se kalastus on kohdistettava jokiin ja jokisuihin

ruotsi on tehnyt tämän linjauksen ja suomen on lähdettävä tälle tielle

samanlaisia sivistysperinteitähän meillä täällä suomessa on mutta kansanvallan toteuttamisen kannalta näyttää siltä että suomi on takapajuinen maa

takuueläke todellakin säädettiin koska katsottiin ettei tätä pienemmällä summalla voida olettaa kansalaisten kerta kaikkiaan selviävän

arvoisa puhemies

ei minusta tätä pidä kyllä unohtaa ja olen vähän harmistellut tässä kun olen kuunnellut tätä keskustelua että sen sijaan että puhutaan vain pelkästään näistä teknisistä ratkaisuista vaalipiirikysymykseen kannattaisi tätä itse substanssia vähän pohdiskella mistä se johtuu koska tämä ajaa meidän kansamme ja kansakuntamme todellisiin ongelmiin jos tämä kansalaisten aito kiinnostus kansanvallan toteuttamiseen vähenee tätä vauhtia

totesin jo tämän kertomuksen johdantopuheenvuorossa tässähän seuraa vilkas keskustelu niin että pohjoismaiden neuvoston jäsenet voivat yksityiskohtia paremmin komennettu kun tuolla

itselleni tuli nimittäin mieleen sellaisia huoneentauluja lapsuudesta kuin ahkeruus on ilomme työ tekijäänsä neuvoo rehellisyys maan perii

ulosotossa ulosoton suojaosuus eli palkasta ulosmittaamatta jätettävä summa jää tänä päivänä kuitenkin takuueläkettäkin pienemmäksi

tällä asenteella kun poliitikot tekevät työtä ja kaikki muutkin suomalaiset tekevät työtä niin silloin voidaan luoda sitä uutta suomea jota tässä mietinnössä visioidaan

ja jos siihen nämä vaalipiirikysymykset liittyvät niin kuin voivat hyvinkin liittyä niin pysähdyttäköön nyt kuitenkin miettimään tätäkin näkökulmaa

minä olen sitä viime vuosina oikeasti miettinyt myöskin koska esimerkiksi ruotsissa on listavaali ja äänestysvilkkaus on huomattavasti korkeampi kuin meillä

vuosittain päätyy ulosottoon velalliseksi joka viidestoista suomalainen joka on menettänyt taloudellisten asioiden hallintansa

meillä käyvät täällä ihmiset rossit ja kääriäiset vaalitaistelun käyvät yhä laajenevalla alueella siellä itä suomessa samassa vaalipiirissä ja yleensä ihmiset tiedostavat vähän näin että saman puolueen sisällä olevat ihmiset käyvät keskenään vaalitaistelua

nykyinen laki jättää siis ihmisen heikkoon tilanteeseen ulosottotapauksessa

ei ole velallisen eikä mielestäni myöskään velkojankaan etu että velalliselle jää elämiseen vähemmän kuin summa joka takuueläkettä säädettäessä arvioitiin tuollaiseksi minimitasoksi arjen perusasioista selviämiseen

se on johtanut myöskin niihin ongelmiin jotka viime vaalikaudella olivat jatkuvassa keskustelussa näihin vaalirahaongelmiin kun ilman rahaa ei pärjää

kun kaiken lisäksi tiedämme miten voimakkaasti nykymenonkin mukaan ja veropäätöksillä elinkustannusten nousun ja tällaisen kautta lääkkeet ruoka asuminen nämä kaikki ovat kallistuneet nytkin tämän vuoden aikana niin tämä kaikki antaa perustetta sille että tämä esittämäni lakimuutos toteutetaan

kun olen tornionlaaksossa seurannut rajan toisella puolella vaalitaistelua ja käynyt niissä tilaisuuksissa niin edustajat ovat hyvin rennolla otteella siellä ja puhuvat puolueensa ohjelmasta ja selvästi siellä käyvät sosialidemokraatit ja moderaatit keskenään sitä vaalitaistelua eivätkä niinkään ne ehdokkaat

arvoisa puhemies

se on mielenkiintoinen kysymys koska suomessakin on kuitenkin järjestelmä sellainen että sen jälkeen kun tullaan tähän saliin kyllä hyvin pieni on se liikkumavara mikä yksittäisellä edustajalla on puolueen sisällä varsinkin silloin kun ollaan hallituksessa

jokainenhan täälläkin istuva hallituspuolueen edustaja tietää että sitä vihreätä nappia on painettava joskus itkettävä ja painettava ja kuitenkin kentällä on vaalitaistelussa annettu sellainen käsitys että minulla on oma ohjelma jota minä täällä ajan loppuun saakka ja se ei ole kuitenkaan mahdollista

yksi esimerkki tästä on kaikkien pohjoismaiden parlamenteissa huhtikuussa käyty teemakeskustelu tästähän on tullut jo ikään kuin uusi toimintatapa ja tässä keskityttiin nyt pohjoismaiden välistä vapaata liikkuvuutta haittaaviin rajaesteisiin

käytännössä siis meilläkin tässä asetelmassa toimii tämä pitkä lista siinä mielessä että kaikki ne jotka sinne hallituspuolueitten riviin tulevat sitoutuvat tehtyyn hallitusohjelmaan ja puolustavat sitä neljä vuotta

tässä on nyt vertailtu tätä äänestysvilkkautta ruotsiin

toinen esimerkki on aktiivinen keskustelu pohjoismaiden ulko ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön kehittämisestä ja myös arktisen alueen kysymykset ovat olleet vahvasti esillä

mutta arvoisa puhemies otan esille huolestuttavimmista piirteistä tässä demokratiakehityksessä erään ja se on tämä kansalaisten eriarvoistuminen

edustaja salolainen niin taitaa olla

rajaesteiden ja arktisen lisäksi neuvoston jokaisella valiokunnalla on omat painopisteet ja toivon että tässä seuraavassa keskustelussa valiokuntien jäsenet nostavat niitä esiin

minä en esitä tässä jotakin listavaalin käyttöönottoa minä kerron vaan esimerkin siitä että maailmassa on erilaisia systeemejä ja ihan meillä täällä pohjolassakin on erilaisia systeemejä

rajaesteiden purkaminen oli yksi suomen puheenjohtajakauden kolmesta painopistealueesta ja aiheesta käytiin myös ensimmäisen kerran teemakeskustelut kaikkien pohjoismaiden parlamenteissa

ne tuottavat erilaisia tuloksia esimerkiksi äänestysvilkkauden osalta erittäin suuria eroja

suomen eduskunta keskusteli aiheesta valtioneuvoston selonteon pohjalta ja selonteossa hallitus lupasi muun muassa jatkaa ja syventää pohjoismaiden välistä rajaesteyhteistyötä ehkäistä uusien rajaesteiden syntymistä ja toimia aktiivisesti pohjoismaista yhteistyötä estävien rajaesteitten poistamiseksi

elikkä minä tuossa mietin vielä tätä meidän kansalaistemme osaamista tässä parlamentaarisessa demokraattisessa järjestelmässä sen toimimisessa

jos me ajattelemme käytännössä miten hallitus voisi tässä toimia niin ei ainakaan siten että todetaan kun itä suomessa on alhainen äänestysprosentti että suurennetaanpa siellä vaalipiiriä

rajaesteet ovat lainsäädäntöön tai sen toimeenpanoon liittyviä pohjoismaiden välisiä eroavaisuuksia jotka vaikeuttavat yksilöiden tai yritysten tasavertaisia toimintamahdollisuuksia toisessa pohjoismaassa

täysistuntokeskustelu rajaesteistä oli onnistunut ja salissa tuli esiin monia konkreettisia esityksiä nykyisten rajaesteiden poistamiseksi

esimerkiksi sitten tässä eduskuntakäsittelyssä joka käytiin valiokunnissa lausui sivistysvaliokunta että meidän pitäisi konkretisoida tätä asiaa ja esimerkiksi tornionlaakson tapainen raja alue kehittää eräänlaiseksi pilottialueeksi jossa voitaisiin kokeilla todellakin vapaampaa liikkumista

minä vähän luulen että voi olla niin että kun kansalaiset seuraavat yksittäisiä ehdokkaita enemmän kuin puoluetta ja puolueen aatetta ja linjaa tuolla kentällä niin heille alkaa muodostua pikkuhiljaa muokkautua hyvin epämääräinen käsitys siitä kuinka tämä parlamentaarinen demokratia täällä oikein toimii

esimerkiksi opiskelijoiden harjoittelupaikat voitaisiin järjestää toiseen maahan ja silloin myöskin tulisi tätä kielitaidon kehittämistä joka pohjoismaisilla työmarkkinoilla on tärkeä pääoma

eli arvoisa puhemies tällaisen niin kuin tähän demokratian substanssiin liittyvän puheenvuoron halusin tässä yhteydessä käyttää vaikka se ei nyt varsinaisesti tähän itä suomen vaalipiiriasiaan kuulunut

meillä on mukana pohjoismaissa niin kuin ymmärrätte grönlannin myötä tanska sitten islanti norja koko pohjanmeri sitä kautta norjanmeri barentsinmeri tietenkin ruotsin norrbotten ja suomen lappi

mutta voihan se olla niin että juuri silläkin on merkitystä kuinka monta vaalipiiriä siellä on sen kannalta miten läheiseksi ihmiset kokevat tämän demokraattisen kansanvallan ja siihen aktiivisesti osallistumisen

me olemme hyvin tiedostaneet pohjoismaiden keskusteluissa kuten reykjavikin teemakeskustelu osoitti sen miten haavoittuva arktinen alue on mutta tosiasia on myös se että esimerkiksi grönlannissa halutaan hyödyntää luonnonvaroja myöskin näillä herkillä arktisilla alueilla

samoin norjassa tehdään näin siellä tosin uusi hallitus on neuvotteluissaan päätynyt olemaan pidättyväinen esimerkiksi lofoottien alueella

itse tässä kohtaa kyllä kehottaisin pikkusen laskemaan öljyä laineille en konkreettisesti vaan näin vertauskuvallisesti siellä arktisella alueella jotta päästään pikkuhiljaa tämmöiseen asialliseen keskusteluun mahdollisuuksista ja uhkista ja riskeistä

pohjoismaiden neuvoston keskustelussa nähtiin nämä mahdollisuudet mutta erityisen painokkaasti haluttiin nostaa pohjoiskalotti elikkä suomen puheenjohtajakaudella oli esillä arktinen seminaari ylläksellä jossa käytiin kaikkien pohjoismaiden edustajien kesken keskustelua siitä mitä konkreettisia mahdollisuuksia pohjoiskalotin alueella on

siellä on kaivoksia siellä on monia muita suurinvestointeja ja pohjoismaiden neuvostossa on esitetty toivomus että saataisiin yhteinen ympäristönormisto esimerkiksi näissä asioissa esille

kansliapäällikkö pokka nosti seminaarissa esille myös ajatuksen siitä että itämerellä olevia käytäntöjä voitaisiin soveltaa myöskin mahdollisesti käynnistyvällä koillisväylän alueella

arvoisa puhemies

nyt kun tässä edustaja peltonen viittaa tähän toisen asteen järjestämislupalakiin niin sen lain käsittelystä on kyllä todettava että hallituspuolueet ja hallitus siinä tekivät aivan käsittämättömästi tuomalla tämän lain niin myöhään valiokunnan käsittelyyn että siinä ei käytännöllisesti katsoen ollut mahdollisuuksia perehtyä siihen lakiin ja käydä perusteellinen keskustelu siellä ettei sitä olisi tarvinnut tämän lain kohdalla käydä täällä salissa

toimintavuonna stoltenbergin raportin seurantaa jatkettiin pohtimalla islannin ilmatilan valvontaa johon osallistumiseen suomi ja ruotsi ottivat myönteisen kannan istunnon yhteydessä pidetyssä pääministeri kokouksessa

senkin lain kohdalla jos emme olisi onnistuneet sitä saamaan siirtymään sitten hamaan tulevaisuuteen seuraavan hallituksen mietittäväksi olisi käynyt juuri tällä tavalla että olisimme täällä salissa sitten sitä asiaa käsitelleet

nato ei haluakaan meidän osallistuvan varsinaiseen valvontaan vaan suomi on mukana valvonnan harjoituksessa niin kuin itse esitin kyllä käydyssä keskustelussa meidän neuvoston kokouksessa täällä helsingissä

mehän katsoimme ratkaisuksi sen että jos saamme ministerin sinne vastaamaan meille tärkeisiin kysymyksiin niin kuka ties olisi löytynyt joku tie siinä eteenpäin mutta

pyöreän pöydän keskustelu toteutui tänä syksynä helsingissä ja se oli mielestäni hyödyllinen